kyse ei ole yksittäisistä miljoonista eikä siitä mihin niitä minäkin vuonna kohdennetaan vaan siitä periaatteesta että jälleen pienimmät vanhempainetuudet jätetään jälkeen työmarkkinatuen kehityksestä ja sitä te ette voi puheillanne muuksi muuttaa

arvoisa puhemies

leikkaukset ovat kivuliaita alueille ja ihmisille varuskuntaverkon osalta mutta leikkauksilla voi olla yllättäviä vaikutuksia

tuolla maakunnissa liikkuessa olen kuullut että tutkajärjestelmien ja tutkaverkon kehittämiseen tehdyt säästöt ja leikkaukset johtavat kategorisesti tuulivoimahankkeiden blokkaamiseen puolustusvoimien puolelta

arvoisa puhemies

me nimenomaan haluamme että köyhimmät lapsiperheet minimivanhempainetuuksien korotuksen myötä tulevat edes samaan asemaan kuin työmarkkinatuella olevat

sitä me odotamme

edustaja zyskowicz teidän lausuntonne asettaa kyllä puheenjohtajanne kataisen puheet aika outoon valoon

hän moneen kertaan on sanonut olleensa ylpeä siitä että pienimmät vanhempainetuudet korotettiin samalle tasolle työmarkkinatuen kanssa

nyt te edustaja zyskowicz kerroitte juuri että ei sillä ole väliä

arvoisa puhemies

kun keskustelimme kunta ja palvelurakenneuudistuksesta teillä oli kiire lissaboniin ja silloin jäi tämä asia vähän kesken mutta lähtiessänne sanoitte että nykyiseen kuntarakenteeseen ette edes uskaltaisi tuoda vanhuspalvelulakia

onko nyt niin että vanhuspalvelulakia saadaan odottaa niin kauan että hallituksen utopistiset suunnitelmat työssäkäyntialueen mukaisesta kuntarakenteesta joskus toteutuvat

mutta näitä pikkuyksityiskohtia tehdessä on kuitenkin hyvä pitää se iso kokonaisuus mielessä eli työterveyshuollon kehittäminen on yksi avaintekijä jolla työuria pyritään jatkamaan

jotta ihmiset jaksaisivat siellä työmaalla pidempään hyväkuntoisina ja työkykyisinä työterveyshuolto on kaiken kaikkiaan siinä avainasemassa

tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa mieleen toinen yksityiskohta jota pari viikkoa sitten käsiteltiin eli silloin lisättiin määrärahoja työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkäreitten koulutukseen jatkettiin jo viime kaudella sorvattua hyvää lakia

yhdessä nämä työterveyshuoltopuolen pienet kehittämisaskeleet palvelevat sitä isoa päämäärää että meillä on paremmin työkykyisiä ihmisiä jotka jaksavat sitten pitempään yhteiskuntaa itseään ja työnantajaa palvella

tämä ensimmäinen ja ytimekäs kysymys mikä tuli täällä muutaman edustajan muun muassa ojala niemelän ja marinin suusta että no mikä muutti mielen

nyt metsähallituksen liiketoiminta tulee metsähallituksen sataprosenttisesti omistaman tytäryhtiön hoitoon ja sillä tavalla tämä metsähallitus kokonaisuus voidaan säilyttää myös jatkossa

sitten tässä ojala niemelä ansiokkaasti esitti että olisihan tälle vaihtoehtoja että muutamaa pykälää olisi tarvinnut vain muuttaa ja olisi saavutettu konkurssikelpoisuus ja niinpäin pois ja näinpäin pois

olisiko aika saada ratkaisu

kyllä se taisi kuulkaa ystävät hyvät olla stubbin hallituksen aikanakin tekeillä siellä maa ja metsätalousministeriössä

no nyt tässä on esitys ja tässä on paljon kysymyksiä noussut esimerkiksi tämä palomuuri minkä edustaja hassi otti että onko nyt varmuus siitä että budjettirahoilla tapahtuvat luontopalveluitten rahoittaminen ja sitten tämä liiketoiminta eivät nyt mene sekaisin minkään tasejärjestelmän tai muunkaan kautta

se on välttämätöntä että tämä palomuuri pitää ja muun muassa sen takia tätä kirjanpitokäytäntöä yhtenäistetään ja halutaan varmistaa että samoilla kirjanpitoperiaatteilla toimitaan kummallakin puolella ja varmistetaan se palomuurin pitävyys myös

sikäli mikäli oikein olen tätä valmistelua ymmärtänyt niin tämä järjestely ei sinällään vaikuta siihen kuinka paljon kunnat saavat verotuloja mutta totta kai se toiminnan volyymihan tulee vaikuttamaan sitten verotuloihin

tämä on semmoinen seikka mikä varmasti kannattaa nyt sitten eduskunnassa huolellisesti katsoa että miten tuo on mutta joka tapauksessa tämän uudenkin metsähallituksen tytäryhtiön työntekijät sinne paikkakunnille niitä yhteisöveroja sitten maksavat missä sitä työtäkin tehdään

minusta oikeastaan tuo kolmijako mitä on kaavailtu tänne taseeseen on aika kuvaava

meillä on metsähallituksella peruspääomaa jolla on tuottovaatimus ja sieltä ammennetaan se taloudellinen tulos mistä sitten eduskunta päättää ja asettaa sen velvoitteen

sitten meillä on selviä alueita missä on luonnonsuojelun kautta tuleva rajaus että siellä sitten huolehditaan siitä luonnon monimuotoisuudesta ja ne ovat sitten sitä muuta pääomaa

ja sitten tässä välillä on pääomaa mille ei aseteta tuottovaatimusta mutta siinä ei ole myöskään semmoista luonnonsuojelurajausta

eli tämänkaltainen kolmijako tuossa tasekäytännössä nyt sitten on

se on hyvä että eduskunta voi tämänkin asian nyt sitten perusteellisesti selvittää ja eduskunnalla on siinä päätösvaltaa niin kuin aina suomalaisessa lainsäädännössä

mutta totean edelleen sen että nykykäytäntö jatkuu ja itse asiassa mitä tulee siihen mitä edustaja kärnä kysyi niin näiden saamelaisten kotiseutualueelle perustettavien neuvottelukuntien vuoksi itse asiassa ehkä himpun verran saamelaisten äänivalta jopa sitten vahvistuu

metsähallituksella on myös laissa määritettyjä vahvaa julkista valtaa käyttäviä tehtäviä ikään kuin riippumattomia viranomaistehtäviä jotka sen on hoidettava juuri sen mukaan viranomaisena kuin mitä laki edellyttää

ja näitä siellä julkisten hallintotehtävien puolella on osa niistä työtehtävistä ja ne hoidetaan niin kuin laki edellyttää

mutta kuten tuossa totesin nyt kuitenkin luonnonvarasuunnittelu liikelaitoksen henkilöstöpolitiikka henkilöstö ja taloushallinto tietohallinto viestintä julkaisutoiminta kaikki tämmöinen kulkee sitten yhden johdon kautta

kiitoksia rouva puhemies

pahoittelen omalta osaltani että tuo pariisin ilmastosopimus vei niin kauan aikaa että minulla ei ollut mitään mahdollisuuksia silloin olla tässä

ministerinä haluan tuoda esityksen eduskuntaan ja varmistaa sen että eduskunnalla lakia säätävänä elimenä on riittävä aika käsitellä näin iso ja monia kiinnostava lakipaketti perusteellisesti

sen takia olisi ollut tietysti hyvä että valiokunnat olisivat voineet aloittaa kuulemisen jo nyt syksyllä mutta hyvä mennään näin

ei ole pienintäkään epäilystä siitä etteivätkö maatalousvaliokunnan ympäristövaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtajat varmista sitä että tämä asia tulee perusteellisesti ja laajasti kuultua ja käsiteltyä

metsähallitushan on malliorganisaatio siitä että se sama organisaatio on tuottanut suomalaisille jo pitkään ekologisia hyötyjä sosiaalisia hyötyjä ja taloudellista hyvää

tämä sama kestävän kehityksen kokonaisuus halutaan säilyttää mutta muokata tätä rakennetta sillä tavalla että ei ole riskejä että se karahtaa lainsäädännön muutoksiin

tämä on nyt se paras ratkaisu mihin olen itse tässä käytettävissä olevassa ajassa päätynyt ja toivon että eduskunta tämän nyt sitten perusteellisesti läpi käy

eli mikä nyt on se keskeinen juttu että tämä olisi mahdollisimman hyväksyttävä turvallinen ja semmoinen varmuutta luova laki pohjoisen asukkaitten mielissä

olen pyrkinyt sitä näitten kuulemisten jälkeen tuntuvasti vahvistamaan siellä lain perusteluissa osittain pykälissä ja uskon että eduskunta tähän kiinnittää paljon huomiota

missä kaikissa laeissa siihen viitataan eduskunta tehköön siinä sen käsittelyn että on varmuus että myös työllisyydenhoito on yksi metsähallituksen keskeisiä vastuita ja tehtäviä myös jatkossa

kerrataan vielä

sitten tämä yhtiöitys tarkoittaa sitä että yhtiö saa käyttöoikeuden ja yhtiö ei voi sitä käyttöoikeutta siirtää kolmannelle osapuolelle

kun olen kuunnellut nyt vuosien ajan tätä keskustelua niin pikkuisen vaikealta tuntuu uskoa että suomeen tulisi semmoinen eduskunta joka hyvin eri tavalla jostain syystä ajattelisi tästä metsähallitus kokonaisuudesta jostain kestävän kehityksen hengen ja kokonaisuuden

tässä nykyisen lainsäädännön tilanne säilyy ja näitten kunnallisten neuvottelukuntien kautta saamelaisten asema siltä osin jopa hivenen vahvistuu

työttömyysturvalain määräaikaisen muutoksen tarve syntyi siitä kun teknologiateollisuuden tilauskannat sukelsivat ja siitä seuranneista lomautustarpeista

hallitus lähti parantamaan tällä esityksellä yhdeksi päiväksi lomautettujen työttömyysturvaa ja niin kuin täällä on monta kertaa todettu samalla tämä parantaa kaikkien peruspäivärahaa saavien asemaa

meilläkin käytiin taantuman alkaessa levitä reaalitalouden puolelle sitä keskustelua minkälainen olisi se saksan kurzarbeit ja haettiin tämmöisiä vastaavan kaltaisia malleja suomeen

tässä on nyt yksi vastaus millä hallitus tähän akuuttiin tilanteeseen on vastannut yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa eli mahdollistaa tuon päivän lomautusten korvaamisen

kunnallinen itsehallinto on kunnan asukkaiden hallintoa

työelämä ja tasa arvovaliokunta asiaa käsitellessään törmäsi tähän kaksi tai kolme päivää lomautettujen asemaan ja meillä on ihmisiä joitten etuus heikkenee tämän lain voimaantulon myötä

sen takia työelämä ja tasa arvovaliokunta pyysi sosiaali ja terveysvaliokuntaa selvittämään tämän asian voitaisiinko tämä ongelma ratkoa

siksi on kummallista kuinka suurta epäluottamusta ja vähättelyä kokoomusjohtoinen hallitus osoittaa kunnallista itsehallintoa kohtaan

kunnallisten luottamushenkilöiden määrän roimaa vähentämistä hallitus pitää jopa kannatettavana vaikka se merkitsee vallan keskittymistä yhä harvemmille virkamiesvallan kasvua sekä alueellisten vaikuttamismahdollisuuksien kaventumista

valitettavasti siinä nyt sitten ei päästy sellaiseen talonpoikaisjärkiseen ratkaisuun vaan palvelualojen työttömyyskassat sitten vastasivat että ei onnistu

lakiesitys keskittyy kuntien lukumäärän rajuun vähentämiseen

kaiken kaikkiaan tämä episodi kertoo tästä työttömyysturvan monimutkaisuudesta ja siitä että henkilön on aika hankala joskus niitä omia etuisuuksiaan tietää ja selvittää

peruskysymys on onko syntyvissä uusissa jopa maakunnankin kokoisissa kunnissa edellytyksiä kunnan asukkaiden itsehallinnon toteutumiseen siten että kunnan asukkailla on tosiasialliset vaikuttamisen mahdollisuudet ja myös edellytykset siihen

tuo vasemmiston ehdotus että kun laman uhrina tällä hetkellä ovat toistaiseksi olleet teolliset alat joita lomautukset ovat koskeneet niin ongelma ratkaistaisiin parantamalla niitten työttömyysturvaa jotka onneksi eivät ole vielä joutuneet kärsimään tästä lamasta on pikkaisen ohi osuva

mutta kuitenkin on erittäin hyvä että sosiaali ja terveysvaliokunta on tässä lausumaehdotuksessaan velvoittanut hallitusta seuraamaan myös palvelualoilla tapahtuvia työllisyyden muutoksia

lakiesityksessä ei ole juurikaan pohdittu osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja vaan asia on jätetty kuntalain kokonaisuudistuksessa ratkaistavaksi

jos lomautusaalto leviää talouden pienestä elpymästä huolimatta myös sitten palvelualoja koskevaksi niin täytyy olla valmius tähän tilanteeseen sitten reagoida

arvoisa puhemies

asiantuntijoiden tavoin keskusta katsoo ettei suurkuntauudistuksessa ole kyse vain yksittäisiin kuntiin kohdistuvista toimenpiteistä

hay työttömyys työttömyysturvalain määräaikainen muutos vastaa tähän käsillä olevaan hankalaan vientiteollisuuden tilanteeseen ja tekee sen sillä tavalla että yksittäisen työntekijän asema valtaosin paranee

paikallisuudesta ei voida puhua enää siinä vaiheessa jos hallituksen piirrättämän kuntakartan perusteella kunnan alueellinen koko esimerkiksi keski pohjanmaalla etelä karjalassa ja kainuussa kattaa koko maakunnan alueen

asiantuntijat lausuivat hallintovaliokunnalle hyvin yksimielisesti että kuntakoon liiallinen suurentaminen tuo mukanaan merkittäviä ongelmia niin palvelujen saavutettavuuden alueiden elinvoiman kuin asukkaiden osallistumis ja vaikuttamismahdollisuuksien kannalta

sen jälkeen voidaan miettiä ja punnita keinoja joilla haasteisiin voidaan vastata koskipa se sitten kuntaliitoksia kuntien yhteistyötä tai palveluprosessien uudistamista

uudistustarpeet ja tehokkaat uudistuskeinot vaihtelevat eri puolilla suomea

siksi uudistamiskeinoihin tarvitaan riittävästi joustomahdollisuuksia

jos kunnat haluavat tehdä keskenään kuntaliitoksia tai syventää keskinäistä yhteistyötä miksi hallituksen pitää rajoittaa niitä

varmaa on että suurkunnat luovat edellytyksiä palveluiden keskittämiselle ja muuttavat kuntia kohti palvelukuntamallia heikentäen kuntien roolia lähidemokratian ja osallistumisen yhteisöinä

lakiesitys sisältää ohjauskeinoja jotka ovat luonteeltaan pakkoliitosten kaltaisia ja joilla pyritään väsyttämään sellaiset kunnat joilla on omia lakiesityksestä poikkeavia suunnitelmia uudistaa